tästä seuraa suoraan se johtopäätös että emme voi tehdä suomeen minkään palvelun kuntarakenteesta puhumattakaan pohjalta yhtä ainutta mallia

sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti laadittuun palvelu hoito kuntoutus tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan voidaan sisällyttää muun muassa asiakkaan työnhakutavoitteet ja suunnitelmat asiakkaan koulutusvaihtoehdot ja suunnitelmat sekä muut toimenpiteet ja asiakkaan osuus suunnitelman toteuttamisessa

saksa on vilauttanut uusilta joukoksi koottavilta mailta yhtenäistä työmarkkinapolitiikkaa sosiaaliturvajärjestelmän yhtenäistämistä ja yhtenäisiä verokantoja

ennakoinkin siksi jo tulevaa valtionosuusuudistuksen vaihetta sehän on tulevina vuosina edessämme

elikkä yksinkertaisesti sanottuna valiokunta haluaa korostaa sitä että ketään nuorta ei ensisijaisesti rangaistaisi taloudellisesti vaan pyrittäisiin etsimään räätälintyönä jokaiselle nuorelle sellainen polku elämään jolla hän pystyisi sitten itsenäisesti myöhemmin kulkemaan

koulutuspaikkojen suuntaaminen esimerkiksi pohjois pohjanmaalla siis kotimaakunnassani näyttää hyvin erikoiselta

vaikka taustalla on vattin tutkimuksia opetushallituksen suosituksia hallituksen linjaukset poikkeavat niistä täydellisesti

suurten kuntien lanseerauksen myötä suurin epätietoisuus liittyy siihen mitkä ovat ne ohjauskeinot millä kuntia saatetaan yhteen tämän hallituksen uuden mallin myötä

toimeentulotuen myöntäminen viimesijaisena tukimuotona edellyttää jo sinänsä että kaikki toimeentuloa turvaavat vaihtoehdot selvitetään ensisijaisesti

nuorisoikäluokkamme on maan suurin mutta koulutuspaikkoja siirretään eteläiseen suomeen väestörakenteeseen tai väestön kokoon viitaten nurinkurista mielestäni

tässähän korostuu luonnollisesti moniammatillinen yhteistyö ja tähän sisältyy myös se että nuorille tarvittaessa tarjotaan terveydentilan sekä toimintakyvyn selvittämistä

siksi piikki on pistettävä kiinni miljardivirralta kreikkaan koska se ei ole kyennyt hoitamaan omaa leiviskäänsä lupauksistaan huolimatta

vattin ja ophn suosituksista poiketen hallitus on pienentänyt opiskelijapaikkamääriä alueellamme ja lakkauttaa kokonaisia koulutusaloja vaikka esimerkiksi vasta tehty ydinvoimapäätös vaatii tuhansia osaajia omiin tarpeisiinsa

valiokunta keskusteli tästä asiakokonaisuudesta pitkään niin kuin tuossa äsken todettiin ja halusi tuoda esille myös ne vaihtoehdot joita ei erikseen tässä mietinnössä juurikaan korosteta että on tärkeää että jokaiselle nuorelle tarjotaan myös sellaisia aktivointitoimenpiteitä jotka ovat luonnollisia ja läheisiä nuorille

aikaa ei ole hukattavaksi sillä kaikki vitkuttelu kasautuu veronmaksajien kukkaroihin ja tämä sama raha kuten kaikki tiedämme voitaisiin käyttää omien talouksiemme pyörittämiseen

liikenneväylät ovat elinehto kaikille toimintaansa suunnitteleville yrityksille

viittaan myös lisääntyviin tehtäviin esimerkiksi nuorisotyöttömyyden hoitoon josta tulevat velvoitteet ja vastuut lankeavat kuntien hoidettavaksi

arvoisa puhemies

hallituksen toimia seuraavana ei voi välttyä ajatukselta että taloustoimia mutta ennen muuta niistä päättämistä venytetään nyt liian pitkälle

tässä yhteydessä muun muassa etsivä nuorisotyö nousi esille niin ikään työpajatoiminta ja tämän tyyppiset aktivointitoimenpiteet jotka tulisi nostaa ensisijaisesti esille ennen kuin lähdetään tälle lain sisältämälle toimenpidelinjastolle

yksi vaikuttavimmista viesteistä tässä keskustelussa liittyen kuntarakenteeseen on ollut että yksikään kunta ei säästy kuntarakenneuudistuksen aallolta tai sen jälkimainingeilta

tästä herää kuitenkin kysymys kun pohjana on työssäkäyntialue kuka tai mikä taho ratkaisee ristikkäinvedon työssäkäyntialueen koulutussuuntautuneisuuden ja esimerkiksi terveydenhuollon välillä

erityisesti pohjois suomessa perusteollisuus ja sen alihankkijat tuovat leivän tuhansiin ja taas tuhansiin perheisiin

on tärkeää että kun tämä laki on määräaikainen tämän vaikutuksia seurataan niistä tehdään johtopäätökset ja tehdään parempi laki jos kaikki osoittimet sitä näyttävät

hallituksen aitiosta ei ole kuitenkaan vielä kuulunut toimia tällaisista toimenpiteistä

nyt hallitus nyökyttelee myöntävästi rikkidirektiiville polttoaineen korotuksille ja vielä se nyökyttelee väylämaksujen korotuksille

jyrkät taloustoimet työttömyyden kasvaessa kuten esimerkiksi rajut lisäleikkaukset ovat luonnollisesti huonompi vaihtoehto kuin esimerkiksi kotimaisen kysynnän tukeminen

arvoisa puhemies

nämä kaikki yhdessä merkitsevät sellaista kuluerää perusteollisuudelle että sen on mahdotonta kilpailla muiden esimerkiksi eurooppalaisten valtioiden kanssa maailmanmarkkinoilla

viime hallituskaudella ongelmakohdaksi kulminoitui terveydenhuollossa järjestämisvastuu ja rahoitus

koko maan taloudelliset riskit ovat kuitenkin laji mistä haitat ulottuvat pahimmillaan tosi laajalle

minkä suomi voi tehdä on turvata oma maansa sen talous politikoimatta

kehittämishankkeille yleensä eduskunnassa suodaan ennakkoon jo lisärahoitusta mutta tässä tapauksessa voi todeta että rahoitusta on viety jo ennalta kunnilta pois leikkuria on käytetty

tätä vastuuta ei päästä pakoon eikä sitä voi ulkoistaa kenellekään muulle

meidän suomalaisten on tämä homma hoidettava ja meidän eduskuntamme on tämä asia päätettävä

näin ollen toivoisinkin johtopäätöksenä sitä että kun hallituksella on nyt kädessään kartta ja sillä on maasto niin esimerkiksi britannian malliin jossa mennään päinvastaiseen suuntaan hallitus käyttäisi mieluummin tätä maastoa kuin sitä karttaa

kuljetustuki on erityisesti pitkien etäisyyksien alueilla pohjois ja itä suomessa kaventanut tähän asti eriarvoisuutta kuljetusalalla

työttömyys on jo liian tuttua erityisesti nuorisolle pohjois suomessa

suurin haaste työmarkkinoilla mikä suomea kohtaa on nuorisotyöllisyyteen panostaminen

vyyhti on vaikea selvittää mutta se on ratkaistavissa

nuorten sukupolvien jättäminen työelämän ulkopuolelle tässä tilanteessa on vaarallinen valinta jo yhteiskuntarauhankin kannalta

löysin tuolta omista arkistoistani erinomaisen sitaatin joka on hyvä tässä kehyskeskustelussa lukea sillä voin täysin allekirjoittaa tämän linjauksen joka löytyy jaakko kianderin palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan muistiin merkitsemistä kuolemattomista sanoista

perinteisistä julkisen vallan tehtävistä koulutuspolitiikka ja hyvinvointipolitiikka tulisi nähdä kasvupolitiikan välineinä

koulutuksen tuottama inhimillisen pääoman kasvu samoin kuin terveys ja sosiaali ja työvoimapolitiikan tavoitteina olevat työkyvyn ylläpito ja parantaminen ovat tärkeitä talouden kasvutekijöitä

mitäpä tähän lisäisi muuta kuin sen että kun huolehdimme vielä tämän lisäksi yrittämisestä sen sallivasta asenneilmapiiristä ja kaikesta lainsäädännöstä joka tukee yrittäjyyden kasvamista yritysten muodostumista niin suomalaisilla ei pitäisi olla hätäpäivää

nyt kuitenkin tätä kehysselontekoa ja siitä annettuja lausuntoja lukiessani ja tuota mietintöä lukiessani tulee mieleen se että mahtavatkohan sittenkään nämä kianderin lanseeraamat viisaudet olla vielä hyväksyttyjä tämän päivän eduskunnassa

nimittäin leikkaukset vaikka kuinka tunnistamme tämän taloudellisesti heikon ajan ovat sitä luokkaa että kohdennukset ainakin olisi pitänyt tehdä toisella tavalla

arvoisa herra puhemies

täytyy sen verran tarkentaa edustaja lindtmanille että tässä eduskunnassa tämän hallituksen aikana meinasi käydä höpsis tämän hallituksen alkumetreillä valiokunnassa kun tästä äänestettiin

ellei olisi ollut paikalla vireitä opposition edustajia jotka tunsivat tämän taustan ja tiesivät tämän asian elleivät he olisi olleet hereillä niin asia olisi siellä lähtenyt jo väärille urille

näin on ollut aina ja tästä suomi on historian menneinä vuosina noussut ja siitä se on kammennut itsensä kasvun tielle ja kansainvälisille kilpakentille ja menestynyt siellä erittäin hyvin

että tämä tästä tiedostamisesta tästä asiasta

siksi huoleni kiinnittyy tietysti erityisesti koulutukseen sivistykseen tutkimukseen ja niistä muutamia kommentteja seuraavaksi

perusopetus säästyy nyt mielestäni kohtuuttomilta leikkauksilta

huoleni tietysti liittyy tällä kehyskaudella tehtävään opetussuunnitelmamuutokseen jossa pohditaan sitten ainejakoa joka aikanaan muokkaa ja muodostaa uudenlaisen oppimisympäristön ja opetussuunnitelman kouluihimme

tämä siitä syystä että valtionosuusleikkaukset toisaalta koskettavat lukiokoulutusta mutta myöskin sinne sisältyy muita toimenpiteitä jotka radikaalisti pienentävät lukioverkkoa

tällöin herää kysymys tietysti siitä onko meillä yleissivistävää koulutusta jokaisen oppilaan saatavilla kotoa käsin käyden niin kuin meille on vakuutettu

erityisesti kannan huolta tietysti itä ja pohjois suomen lukioverkosta joka on erittäin tärkeä sivistyksen ylläpitäjä koko alueelleen säteillen

mielestäni nyt kun puhumme elinkeinoelämän tarpeiden tyydyttämisestä erityisesti ammattiopisto ja ammattikorkeakoulupaikat ovat niitä joiden tulisi toimia symbioosissa näiden koulutusyksiköiden ja elinkeinoelämän välillä

siksi huoleni liittyy siihen että kun näitä paikkoja niin reilulla kädellä leikataan niin onko kaikki ajateltu loppuun asti

se mielestäni puoltaa etelä suomen koulutusverkkoon panostusta ja vastaavasti leikkaa sitten pohjoisesta ja itä suomesta

tutkimusmäärärahat jotka ovat tosi tiiviisti sidoksissa yritystoimintaan mutta myös yliopisto opetukseen joutuvat niin ikään melkoisen leikkurin kohteeksi

ihmettelen tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä sitä kirjausta jossa todetaan että tutkimuksen avulla suomi on aina pärjännyt ja siihen panostamalla tuomme lisää hyvää tulevaisuuteen mutta kuitenkin leikkaukset ovat monia kymmeniä miljoonia

nämä leikkauksethan tietysti kohdentuvat erityisesti kansanopistoihin jotka ovat laatineet jo budjettinsa ensi vuodelle ja joutuvat nyt tosi suurten leikkausten kohteeksi

mutta tämä kohdentuu myös kansalaisopistoihin joissa nimenomaan opiskelevat vähävaraiset opiskelijat kotiäidit koti isät työttömät ja ne ihmiset joilla ei ole varaa kustantaa opiskelujaan kalliimmissa opinahjoissa

heille kansalaisopiston opintotarjonta on erittäin tärkeää ja sen lisäksi se on levinnyt koko maahan

tämän vuoksi huoleni liittyy siihen että sitä on näin raaalla kädellä veistelty

arvoisa herra puhemies

käsissämme on suomen energiahuollon kannalta merkittävä strategiapaperi

oma apu on paras apu energiantoimitusvarmuuden turvaamiseksi

kotimaisen energian tuotantokapasiteetin rakentamisessa etusijalle asetetaan kasvihuonekaasuja päästämättömät tai vähäpäästöiset laitokset kuten uusiutuvaa polttoainetta käyttävät yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon laitokset sekä taloudellisesti kannattavat ja ympäristöllisesti hyväksyttävät vesi ja tuulivoimalaitokset

arvoisa puhemies

kuten kaikki tiedämme yritykset varaavat aina paikkansa hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja tietysti sieltä missä on saatavissa työvoimaa

vahvimpana ankkurina varaudutaan lisäydinvoiman rakentamiseen

teollisuuden ja samalla työpaikkojen asema on siten tulevaisuudessa turvattu

meillä omalla alueellamme on yksi erittäin tärkeä tiehanke joka sijoittuu kehyskaudelle

mielestäni ydinvoiman kytkeminen tähän pakettiin on oikea ratkaisu

yksioikoinen ydinvoimaan turvautuminen ei kuitenkaan lisää huoltovarmuutta ydinpolttoaineen ollessa tuonnin varassa

tuolle alueelle on sijoittumassa monia uusiutuvan energian painosti ottamassa uusi lukema

tästä syystä haluan painottaa että kun liikennepoliittista selontekoa tehdään siellä huomioidaan myös tällaiset isot maakunnalliset hankkeet joita ei ole ollut havaittavissa silloin kun hallitusohjelmaa esimerkiksi on kirjoitettu

energiajärjestelmän tehokkuus paranee ja kasvihuonepäästöt kääntyvät pysyvästi laskuun

tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään nykymenoa jatkamalla vaan suunnanmuutoksella jossa avainsanoja ovat energiatehokkuus säästö sekä uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen

uusiutuvien energialähteiden käytön rinnalla suomessa tulee nostaa energiansäästöön ja tehokkuuteen sekä uusiin energialähteisiin liittyvän teknologian tutkimus ja tuotekehitys sille kuuluvaan arvoonsa

aiemmin suomi on ollut näissä asioissa kärkimaita

viime vuosina olemme jääneet jälkeen muista

panostukset tekniikan kehittämiseen helpottavat energiatavoitteiden saavuttamista

suurempi panostus tuo aikanaan suuremmat hyödyt

hajautettua yhdyskuntarakennetta arvostellaan energiatehottomuudesta

kun painostamme haja asutusalueen liikenteen vähentämistä tulee huomioida sekin mitä lainsäätäjät me olemme asian hyväksi tehneet

ajelutamme yhdyskuntahuollon ajoneuvoja satoja kilometrejä sen sijaan että suunnittelisimme yhdyskuntarakenteemme näitä silmällä pitäen

liikennejärjestelmätyön on oltava pitkäjänteistä

mummon matkat eivät ole suomen ilmastopolitiikan kääntäjiä suuntaan eikä toiseen vaikka näin yritetäänkin todistella

me tämän talon päättäjät voisimme katsoa peiliin

olemmeko tehneet kaikkemme kulkumuotojakauman aikaansaamiseksi

olemmeko survoneet eteenpäin älykkään liikenteen muotoja

pitkäjänteinen liikennejärjestelmätyö sisältää taloudelliset ohjauskeinot houkuttelevan joukkoliikenteen siellä missä se on mahdollista sekä tavoitteen liikkumistarpeiden vähentämiseksi

esityksellä pyritään siihen että nopeasti muuttuviin huumausainemarkkinoihin voidaan reagoida nopeammin

poliisin ja tullin valvontamahdollisuudet ovat nyt vähäiset ja mahdollisuus kiinni jäämiseen ja siitä seuraavat rangaistukset ovat nyt mitättömiä

kykenemmekö suomessa näkemään kokonaisuuden vai pidämmekö keskustelun kärkenä sitä että tulosta saadaan kun maa tyhjennetään puolestavälistä ja eheytetään yhdyskuntarakenne tuohon jäljellä olevaan puolikkaaseen suomeen

designhuumeet yleisesti mutta erityisesti mdpvn maahantuonti myynti ja käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana

nyt hallitus on puheena olevan lakiesityksen lisäksi käynnistänyt lainvalmistelun jonka tavoitteena on kansallisen lainsäädännön terävöittäminen toisin sanoen asetuksenantovaltuuden säätäminen valtioneuvostotasoiseksi mikä tietysti nopeuttaa näitä määritelmien tekemisiä

valiokunta piti tätä mdpvn määrittelyä nopeasta käsittelyaikataulusta huolimatta erittäin tärkeänä

saimme lakiesityksen tällä viikolla pöytäämme ja kun se on nyt jo ensimmäisessä käsittelyssä niin voitte siitä päätellä että on kysymys tärkeästä asiasta nopeasti ratkaistavasta asiasta etenkin kun tämä kyseinen aine on levinnyt jo koko maahan ja koska kasvava trendi näkyy kaikissa tilastoissa on erittäin tärkeää että saamme nämä lakiasiat kuntoon mahdollisimman nopeasti

toivon erityisesti sitä että kun jatkovalmistelussa oleva laki josta äsken edellä mainitsin on tulossa tänne taloon niin se tulisi todellakin siinä aikataulussa kuin on toivottu

silloin käsittelimme tätä rahoitusta pitkään ja hartaasti ja ulkopuolelta yliopiston tuli rahoittajia

arvoisa herra puhemies

tämä tänä päivänä käyty välikysymyskeskustelu osoittaa minusta sen että uudistukselle on välttämättä tarvetta yksikään kunta suomessa ei pysty järjestämään palveluja ilman yhteistyötä

silloin tehtiin sopimus tämän kyseisen yliopistolain tultua voimaan myös siitä että työttömyysvakuutusmaksu hoidettaisiin ajallaan ja niin ikään yliopistoindeksi olisi voimassa sovitusti

kun hallituspuolueet löysivät vihdoin viimein toisensa ja istahtivat samaan veneeseen niin alkoi aallokko keikuttaa tätä venettä ja huomattiin että nyt täytyy pistää säästövaihe päälle

kuntien yhteistyö on siis välttämätöntä jatkossakin

suomalainen malli järjestää sekä sosiaali että terveydenhuollon palveluita tarvitsee siis pikaista uudistamista ja tämän varmasti kaikki myöntävät

vastoin noita odotuksia joita oli siihen aikaan kun yliopistolakia valmisteltiin indeksin puolituksesta päätettiin elikkä puolelle vuodelle ei ollenkaan näitä indeksejä sitten makseta

nykyinen mallihan on luotu aikana jolloin talous kasvoi voimakkaasti ja työllisyysastekin oli suuntaamassa ylöspäin

on selvää että mahdollisuudet järjestää kuntapohjaisesti sosiaali ja terveyspalveluita ovat heikentyneet

tämän yliopistoindeksin tavoitteenahan oli turvata pitkäjännitteinen ja tuloksellinen toiminta kustannustason muuttuessa mutta seuraus tästä yliopistoindeksistä on nähtävissä yliopistojen lausunnoissa

ne kertovat karua kieltä siitä että henkilöstömitoitusta joudutaan katselemaan ja tarkastelemaan uudelleen määräaikaisia joudutaan irtisanomaan

niin ikään tutkimustoimintaa jossa käytetään avustavaa henkilöstöä joudutaan katsomaan uusiin puihin

itse vertaisin tätä tilannetta yksinkertaisesti siihen että tapahtuu niin kuin sairaaloissa on tapahtunut

sosiaali ja terveydenhuollossa nämä muutospaineet vaikeuttavat jo henkilöstön työtä ja vievät suunnattomasti aikaa varsinaiselta ihmisten auttamiselta